kyllähän politiikassa on niin että välillä tulee virheitäkin ja silloin kun niitä tulee pitää ne tiedostaa ja sitten olla valmis niitä korjaamaan se on ihan tervettä

tämä rattijuopumuksen rajan alentaminen vesiliikenteessä johtaisi suureen määrään rattijuopumusrikostutkintoja ja se resurssien lisäys tuonne poliisihallintoon ei ole mahdollista tässä tilanteessa

aikaisemminhan nämä työllisyysmäärärahat olivat yhden vuoden kiinteitä määrärahoja ja joskushan niitä jäi käyttämättä ja sitten siirryttiin tähän siirtomäärärahakäytäntöön

tässä kohtaa voisikin kysyä onko tässä pohdittu riittävästi minkälaisia kansalaisia me haluamme tämän kansalaisuusmenettelyn takia suomeen

tähän toimintaan luonnollisesti kuuluvat yhteiset harjoitukset ja sitä kautta varautuminen niihin riskeihin joita raja alueilla on ja näiden käytettävissä olevien resurssien osaamisen ja välineistön maksimaalinen hyödyntäminen barentsin alueella ja raja alueella riippumatta valtioiden rajoista

voiko esimerkiksi varusmiespalveluksen suorittaminen loppuun olla sellainen peruste kuten ulf sundqvist aikanaan ministerin tehtävänsä keskeytti ja suoritti loppuun varusmiespalveluksen

valtionyhtiön tulisi täyttää tuo yleispalveluvelvoitteensa pakettien ja postilähetysten osalta tältäkin osin

nimenomaan on tärkeä tämä näkökulma että asioita katsotaan rikosten uhrien kannalta niiden ihmisten kannalta jotka kärsivät ja joutuvat tässä ylimääräiseen paineeseen

paljon puhutaan veroparatiiseista taloudellisissa kysymyksissä mutta ollaanko rakentamassa suomeen nyt tämmöistä rosvoparatiisia jossa jonkun odotusajan kuluttua voi kansalaisuuden saada rikoksesta riippumatta

nyt tänään valtiovarainvaliokunnassa kuulimme että tarvitaan selvitys siitä mikä se todellinen tilanne näiden työllisyysmäärärahojen suhteen nyt siellä työ ja elinkeinoministeriössä on

sitten täällä oli jo kysymys äitiyslomasta

esimerkiksi useissa kaupoissa tämä on aiheuttanut päivittäistä näpistys anastusrikosten lisääntymistä

myös käräjäoikeuksien työmäärää se lisäisi

voiko joku merkittävä kansainvälinen luottamustoimi tai tehtävä olla sen kaltainen merkittävä rauhanvälitystehtävä

nyt kun lakivaliokunta lähtee pohtimaan tätä niin voisi olla yksi lähestymiskulma myös se että pohditaan sitä voitaisiinko rattijuopumusrikoksista lievemmät alistaa sakkomenettelyyn niin että prosessia voitaisiin jouduttaa rangaistusmääräysmenettelyllä eikä se vaatisi aina oikeuden istuntoa

olisin sitä työ ja elinkeinoministeriltä kysynyt mutta häntä ei nyt aitiossa näy

valiokunta on kiinnittänyt huomiota yhteen tärkeään asiaan tuossa eli tämän sopimuksen myötä tulee myös kiinnittää huomiota olemassa oleviin hallintokäytäntöihin ja lainsäädäntöihin jotka tällä hetkellä haittaavat rajan yli tapahtuvaa pelastustoimintaa ja ennalta ehkäisevää varautumista

viime viikolla saatiin ihan myönteinen tieto siitä että emme joutuneet näiden alijäämien vuoksi tarkkailuluokalle mutta mikä tämä näkymä on tästä eteenpäin

nämä täytyy määritellä tarkasti jos tähän lainsäädäntöön lähdetään

valvottu koevapaus on tervetullut menetelmä kun ajatellaan vankien siirtymistä ehdottomasta vankeudesta vapauteen

tämä voisi olla yksi lähestymiskulma kun halutaan näitä rikosprosesseja muutenkin jouduttaa ja saada nopeampaan käsittelyyn

siinä voidaan silloin arvioida rikoksen törkeysastetta ja sitä onko kulunut riittävän kauan rikoksen tuomion suorittamisesta jotta tuo kansalaisuus voidaan myöntää

tässä välissä tämä valvottu koevapaus on hyvä tapa totuttautua yhteiskunnan jäseneksi jälleen tuon kiinteän vankeuden jälkeen

voiko se olla vuoden mittainen voiko se olla kaksi vuotta

kaiken kaikkiaan tämä on hyvä sopimus se parantaa harvaan asuttujen alueiden kansalaisten turvallisuutta niissä tilanteissa kun sitä turvaa tarvitaan

arvoisa herra puhemies

viime kaudella käytiin keskustelua tästä seksuaalirikollisten lääkehoidosta ja tuossa yhteydessä nousi esille myös tuo kemiallinen kastraatio

lakivaliokunnassa on käsitelty useita seksuaalirikoksiin liittyviä asioita viime aikoina

lakivaliokunta on muun muassa selvittänyt raiskausrikosten rangaistuskäytäntöjä ja sitä ovatko rangaistukset näistä rikoksista oikeassa suhteessa tekojen vakavuuteen

tää kemiallinen tai tämän seksualilin rikollisten tämä seksuaalirikollisten lääkehoito silloin kun se on vapaaehtoista antaa mahdollisuuden käyttää hyväkseen tätä menetelmää

kysymyshän on pohjimmiltaan seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta tässäkin lakiesityksessä

kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää tietoyhteiskuntakehitystä elintärkeänä kysymyksenä niin suomen kilpailukyvyn julkisten palveluiden kehittämisen kuin tasa arvoisten palveluiden takaamisenkin näkökulmasta

varsinkin jos sen myötä että sitoutuu vapaaehtoiseen lääkehoitoon voi vapautua valvottuun koevapauteen ehdottomasta vankeudesta sitä tullaan varmasti käyttämään hyväksi

on erittäin hyvä asia että tämä laki nyt muuttuu niin että tiedottomuuden sairauden vammaisuuden pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia itseään puolustamaan kykenemätön ihminen tai itseään ilmaisemaan kykenemätön ihminen nyt suojataan niin että tämä teko on raiskaus

tämän menettäminen on voinut johtua esimerkiksi sellaisesta tapauksesta että on hakenut jonkun toisen maan kansalaisuutta jossa yhteydessä sitten on menettänyt alkuperäisen suomen kansalaisuutensa

kun puhumme liikenteestä puhumme koko suomea koskevasta järjestelmästä

harvaan asutussa maassa meillä on yhteyksiä lähes joka paikkaan eli suuren pinta alan verran rahatarpeita yhteyksien järjestämiseen ja kunnostamiseen

viime kaudella kun tätä asiaa pohdittiin käytiin läpi tätä lääkehoitoa miten tämä lääke otetaan onko se vangista itsestään riippuva tilanne ottaako hän sen pillerin muodossa vai miten vai onko se valvottu tilanne miten se lääke annetaan

on ihmisiä työn takia ulkomailla ja siellä sitten työn takia tai paikallisen sosiaaliturvan tai joidenkin muiden etuuksien vuoksi haetaan ulkomaiden kansalaisuutta ja samassa yhteydessä on saatettu menettää tuo suomen kansalaisuus

yhtenä merkittävimmistä aluepoliittisista uudistuksista voidaan pitää laajakaistan saamista ensimmäisenä maailmassa perusviestintäpalveluksi puhelin ja postipalvelun rinnalle

tiedän myös tapauksen jossa lapsi joka oli merkittynä äidin passiin oli menettänyt suomen kansalaisuutensa siinä yhteydessä kun oli tullut täysi ikäiseksi ja hakenut tuon asuinmaansa kansalaisuutta

nyt eduskunnan käsittelyyn saapunut liikennepoliittinen selonteko on ymmärrettävä logistiikan työkaluksi suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseksi

täytyy muistaa että seksuaalirikokset varsinkin silloin kun ne kohdistuvat lapsiin ovat rikoksista törkeimpiä

enää näistä teoista ei voida tuomita sakkoa

kerron mitä tapahtui viime jaksossa eli viime vaalikaudella kun perustimme parlamentaarisen korjausvelkatyöryhmän ja sieltä kumpuaa tämänkin toiminnan toimeksianto

toinen tärkeä ja historiallinen hanke on ollut julkisen rahoituksen osoittaminen huippunopean runkoverkon rakentamiseksi haja asutusalueille

tämä on selvä kannanotto ja viesti että ihmisten seksuaalista itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa

niihin syyllistyneiden kohdalla ei tarvitse hakea mitään keveämpää rangaistusmuotoa sillä verukkeella että suostutaan vapaaehtoiseen lääkehoitoon

puuttumisesta laajakaistayhteyksien laatuun ja hinnan kohtuullistamisesta sekä huippunopean laajakaistan mittavasta valtiontukipaketista on syytä antaa kaikki tunnustus viestintäministeri lindenille

energiakustannukset ovat monen pk yrityksen suuri kuluerä työvoimakustannusten jälkeen monella suurimpia kustannuksia

herra puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä infrahankkeiden päätöksistä on puuttunut riittävän kokonaisvaltainen strateginen visio ja käytännön ratkaisuissa kompastuskiveksi on noussut määrärahojen niukkuus

tämä lakiesitys nyt korjaa sen ja se on erittäin hyvä asia että tämä antaa mahdollisuuden kansalaisuuden takaisin saamiseksi niille jotka ovat sen jossain yhteydessä menettäneet

toimenpiteillään hallitus on osoittanut että nopea ja kohtuuhintainen tietoliikenneyhteys on tärkeä erityisesti haja asutusalueiden ihmisille maatiloille ja muille yrityksille

tämä energiaveroleikkuri on ajatuksena erinomainen

se parantaa energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä tässä tiukassa taloustilanteessa jota eletään

tätä työtä hallitus nyt tässä tekee eli pyrkii pitkäjänteiseen suunnitteluun uuteen rahoitusmalliin ja tämä oli parlamentaarinen työryhmä jonka työn yksimielisesti kaikki eduskuntapuolueet viime kaudella allekirjoittivat

tätä valitettavaa epäkohtaa joka käsittelyssä havaittiin näiden tällä hetkellä c luokan tutkintoa suorittamassa olevien autokoululaisten osalta selvitettiin ministeriön kanssa että olisiko mahdollista saada tähän jonkunlainen siirtymäaika että ne jotka ovat ajoissa aloittaneet tuon koulutuksen olisivat voineet suorittaa sen vanhan lain säännösten mukaan

edellisen selonteon hankelista kasvoi varsin laajaksi ja nykyisellä kehyskaudella suuri osa rahoituksesta menee aiemmin sidottuihin ratkaisuihin

se on myös viesti siitä että tätä linjaa jatkettaessa suomeen kannattaa edelleen investoida teollisuuteen ja kehittää näitä toimialoja

suurissa hankkeissa pitkä ja luotettava suunnitelma on välttämätön mutta kaikkea rahoitusta ei pidä sitoa vuosikausiksi eteenpäin

kiuru tuossa sanoi että olisi tuhannen taalan paikka muuttaa tätä tutkinnanjohtajuutta niin että syyttäjä määrättäisiin tutkinnanjohtajaksi ja kyllä siinä on tuhannen taalan paikka silloin lisätä byrokratiaa viivästyttää edelleen esitutkintoja joiden jouduttamiseen päinvastoin olisi tarvetta

mutta vastaus oli että oikeus suorittaa tutkinto arvioidaan aina voimassa olevan lain perusteella

netin kautta utsjoelta ja hangosta on sama matka verottajalle pankki on pienimmässäkin kylässä ja kotisohvalta käsin voi tehdä nettiostoksia sekä täyttää eri virastojen kaavakkeita

selonteko on onnistunut siinä että rahankäytössä on aiempaa totuudenmukaisempi ajattelutapa

mutta suunta on oikea

hallituksen linjaus siitä että talouden realiteetit tunnustaen painopistettä siirretään pääväylille sekä elinkeinoelämän kipukohtiin on varsin terve suuntaus

sen vuoksi valiokunta esitti tuossa vahvan viestin autokoulualalle että nämä mahdolliset ongelmat pyritään välttämään

kiuru esitti myös huolestuneisuutensa kotietsintöjen määrästä ja huolestuneisuuden siitä että pakkokeinoilla saatavia tietoja ei nyt luovuteta epäiltyjen rikollisten käyttöön

suomi elää työstä ja yrittämisestä joten tästäkin näkökulmasta logistisen järjestelmämme tulee tukea suomen kilpailukykyä ja sitä kautta isänmaamme hyvinvointia

edustaja soukolan lakialoitteeseen totean sen että se oli erittäin hyvä aloite ja juuri sen suuntainen että pitäisi purkaa tätä normistoa mutta käsittelyajan puitteissa valiokunta ei ehtinyt siihen lakialoitteeseen kunnolla paneutua

kyllä pitäisi olla enemmänkin huolestunut rikosten uhrien osuudesta ja siitä että näillä pakkokeinojen käytöllä ja kotietsinnöillä selvitetään näitä rikoksia ja saadaan tarpeellista näyttöä jotta rikolliset saadaan sitten tuomituksi aikanaan

voin hyvin yhtyä tuohon edustaja feldt rannan puheenvuoroon siitä että suomen vaalijärjestelmä on monissa vaaleissa koeteltu ja se on ennustettava ja se on yksinkertainen

täällä tuotiin esille myös se että näitä ajo oikeuden ikärajoja tulisi jollain lailla tarkastella esimerkiksi nuorten osalta niin kuin edustaja lehti tuossa toi esille

ihmiset ottavat nopeita yhteyksiä käyttöönsä vasta kun tarjolla on helppoja hyödyllisiä laadukkaita ja miksei viihteellisiäkin sisältöjä sekä palveluita joita laajakaistan avulla voidaan käyttää

lisäksi kaivosteollisuutta koskevat ajatukset on luettava erityisen tarkasti koska toimiala kehittyy meillä selonteon suunnittelukauden aikana merkittävästi

tuo vaalilaskentakaavakin on niin moneen kertaan tutuksi tullut sekä ehdokkaille että äänestäjille puolueille että sen suhteen eivät ole perusteltavissa suuret muutokset

ratahankkeet ovat todella tärkeitä mutta suuren ja harvaan asutun maan kilpailukyky tulee aina olemaan vahvasti myös kumipyörien varassa

valmistelussa ollut kansalaisten sähköinen asiointitili etenee pian käyttöönottovaiheeseen

ruotsin mallin mukaan niin sanotuissa epa traktoreissa jotka ovat normaaleja henkilöautoja mutta joiden nopeus on teknisin keinoin rajoitettu turvallisuus taataan mutta nopeus on rajoitettu ja se turvallisuus on paljon parempi kuin mopoautoissa

jatkan vielä

tällä hetkellä suomen elinkeinoelämä ja taloutemme vaatii kaikki ne toimet joilla voidaan edistää elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä ja työllisyyttä ja kaupallinen aseseppätoiminta se on tosin pieni sektori suomessa mutta se on korkeatasoinen maailmanlaajuisestikin ja ja edellytän kyllä nyt

uusi laki sähköisestä tunnistamisesta tuo pankkitunnisteen rinnalle muita tunnistamispalveluita

puheenjohtaja koskinen toi esille puheenvuorossaan sen että näitä muutoksia on haettu vaalilainsäädännön suhteellisuuden vahvistamiseksi ja poliittisen kentän pirstoutumisen ehkäisemiseksi

raha automaattiyhdistyksen avustukset ovat erittäin merkittävä avustusmuoto yleishyödyllisille järjestöille ja säätiöille

arvoisa puhemies

koska itella valtionyhtiönä on tuon yleispalveluvelvoitteen piirissä että postilähetyksiä toimitetaan perille niin edellytän että tämä asia nyt sitten perin juurin pohditaan ja käydään läpi niin että aseen osia voidaan lähettää postin välityksellä sekä suomessa kotimaassa että myös ulkomaille

se tuo varsinkin äänestäjille enemmän varmuutta siitä kenelle tuo annettu ääni menee

parhaimmillaan tämä parantaa myös palvelun laatua

silloin tuon normaalin asiointiliikenteen siinä tutussa turvallisessa ympäristössä ikäihmisetkin voisivat vielä

hallitusohjelman liitteenä olevassa pöytäkirjamerkinnässä on kirjaus siitä että vaalilainsäädäntöä uudistetaan ja sen vuoksi perustuslakivaliokunta on päätynyt tähän esitykseen

yksi merkittävä avustusten saajaryhmä on sotiemme veteraanit

arvoisa rouva puhemies

tämä pora kolmonen poliisin hallintorakenteen uudistus on iso savotta ja tässähän nimenomaan täytyy muistaa että hallintoa keskitetään säästöt haetaan hallinnosta ja operatiivinen toiminta jatkuu edelleen hajautettuna niin kuin ministeri on luvannut ja se on erittäin tärkeää varsinkin kansalaisten turvallisuuden kannalta hälytyspartiotoiminnassa että se toiminta jatkuu hajautettuna

moskova hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällä mietinnön mukaan se että jos kunta yhtyy valkon ehdotuksen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkää

sitten on tämä ennalta arvaamaton pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vyöry joka aiheuttaa kustannuksia kustannuspaineita maahanmuuttovirastolle ja poliisille ja on erittäin tärkeää että sinne nyt lisätään ja saadaan tätä asiaa hoidettua

oikeutus tänä suvena suorittaa

tämä lakiesitys yksinkertaistaa raha automaattiavustusten hakumenettelyä ja päätöksentekojärjestelmää

arvoisa puhemies

kaupunkiseutujen joukkoliikenne ja liityntäpysäköintiratkaisut ovat entistä tärkeämpiä koska niiden avulla saadaan sujuvuutta liikenteeseen ja ihmisten arkeen

olennaista on myös että verovaroin kerätty julkinen tieto tulee lähtökohtaisesti avata ja sen tulee olla aina kansalaisten käytettävissä sähköisessä muodossa

lakivaliokunta käytti paljon aikaa asiantuntijoiden kuulemiseen

suunnitellut valtion ja kaupunkiseutujen yhteiset mal hankkeet ovat esimerkillinen tapa sitoa niin paikallinen kuin laajempikin liikennesuunnittelu yhteen sekä kehittää myös ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja niin että liikenteen ilmastovaikutukset ja riskit arvokkaille pohjavesivaroille minimoidaan

samoin kun hallintoa keskitetään on huoli siitä miten poliisin lupahallinnon palvelut jatkossa ovat kaikkien kansalaisten saatavilla

katsottiin että korkeimman oikeuden ja tuomioistuinten riippumattomuuden ylipäätään pitää olla turvattu eikä määräaikainen esittelijäneuvoksen tehtävä voi olla sellainen lyhyt tehtävä jossa käydään vain hakemassa viiva cvhen ja sillä sitten päästään asianajajatoiminnossa taas parempiin korvauksiin

pitää olla muita ratkaisuja hoitaa ja tiedän että työministeriössä esimerkiksi kuumeisesti haetaan ja tehdään työtä sen eteen että on myös muita ratkaisuja kuin velalla rahoittaa tätä työllisyystilannetta

tämä laki ei vaikuta avustusten kohdentamiseen eli tässä ei oteta kantaa niihin käyttötarkoituksiin miten raha automaattiyhdistyksen avustuksia kohdennetaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tässä avainsana on käyttäjäystävällisyys

nyt esitetty lakimuutos takaa sen kun määräaikaisuus voidaan myöntää viittä vuotta lyhyemmäksi ajaksi vain erityisistä syistä ja näitä erityisiä syitä on sitten tuossa hahmoteltu

palveluiden pitää olla helppokäyttöisiä ja ymmärrettäviä jotta yhä useampi suomalainen kokisi sähköisen asioinnin mielekkääksi

avustuksia ei myönnettäisi enää vain kerran vuodessa vaan niitä voitaisiin myöntää vuoden mittaan useammin ja käyttää erilaisia teemahakuja

kokoomuksen eduskuntaryhmä ennemmin kannustaa ihmisiä toivottuihin ratkaisuihin kuin asettaa kieltoja ja rajoituksia haittamaksuineen

tuota pykälää käsitellessämme totesimme että siinä oli niin paljon epäselvyyksiä ja niin paljon selvittämättömiä asioita että sitä ei ole syytä viedä tässä muodossa eteenpäin

tällä lakiesityksellä on vahva koulutuksellinen ja kokemusta lisäävä näkökulma ja se tulee parantamaan koko meidän oikeusjärjestelmämme kokemusta ja osaamista

tämä antaa yhteiskunnallisille järjestöille mahdollisuuden reagoida nopeammin niihin tarpeisiin joita ilmenee ja avustusjärjestelmä myös sitten joustaa ja tukee tätä nopeaa reagointia